katainen

juho

lähetekeskustelua varten esitellään päivän ensimmäinen aasian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

rinteiden varteen halleja ja muut ritva elomaa neste talermo kimmo kivelä framsteget usva juutalainen kieli he verestävät suunnan selonteko hylätä hänen eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset on kierroksen toinen käsittely päättyy lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta lausuntoon ja ja mietintö ja hajalausunto

kai

car

ainoan käsittelyyn esitellään päivystyksen

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

kiuru l

korhonen

ne jotka haluavat käyttää puheenvuoron voivat v painiketta painamalla ja seisomaan nousten käyttää minuutin puheenvuoron

gospel

eli

mäkinen

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mutkaisen rakennusten ensimmäinen käsittely päättyi ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen toimiin asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

mäkisalo

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu väsähtynyt eduskunta hyväksyy laki ja sen sisällä mietin mutkaisella kierrosta ensimmäinen pellonpään ensimmäisen käsittelyn esitellä aiheen syksyn kolmas asian pohjana on lakivaliokunnan mietintö

lohi

esitettiin oikeusministerille kysymys

mäkisalo

näin

mölsä

viikko meni

pii

irti

rajamäki

ranta

ojala

sitten edustaja autto koska edustaja lauslahti joka pyysi ensimmäisenä puheenvuoron lähti pois koska hän varmasti olisi saanut sen puheenvuoron

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietintö jokaisen olla tietysti ensimmäiseltä tilalta ensimmäisen käsittelyn ysitiellä ajoitetaan neljässä asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

ralli

risikko viisi

sää

saari baltzar

kiitoksia ministerille

ja debattia

tuomi

etu

väätäinen ei

vehkaperä

vihti

päätä

malli

syy

vielä kaksi vastauspuheenvuoroa

viimeinen kysymys tähän

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on tähän ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivä viides aasian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

no niin nyt on minuutti mennyt kiitoksia

alisoiva ääni on

heinäluoma heinäluoma heinäluoma keinuva

heinäluoma heinäluoma heinäluoma hienoa

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma elomaa vellova heinäluoma

haluaako edustaja tuupainen tulla jatkamaan täältä puhujapöntöstä

ennen lamaa ennen lomakkeen luoma kehua

ennen lomaa elomaa heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma eino

elomaa heinäluoma heinäluoma ei halua

ennen lamaa emme luomaa heinäluoma heinäluoma

enolla heinäluoma heinäluoma heinäluoma

asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kahdeskymmenesensimmäinen päivä toista kaksituhattakaksitoista kello neljätoista täysistuntoon tai

heinäluoman heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluomaa heinäluoma heinäluoma heinäluoma

elomaa heinäluoma heinäluoma ei halua

heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma elomaa eu

ennen lamaa ennen lomaa heinäluoma teuvo

pöydällepanoa varten esitellään päivän kolmas asia voi mennä ehdottaa että mietintä pannaan pöydälle yhdestoista kuudetta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttiin samoin päivän neljännen sijan sisältä

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistaina yhdestoista kuudetta kaksituhattakolmetoista kello neljätoista eduskunnan täysistuntoon pää tai

ennen lamaa heinäluoma heinäluoma

heinäluoma

heinäluoma heinäluoma

heinäluoma elomaa heinäluoma

heinäluoman heinäluoma heiluva heinäluoma

elomaa heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma ei meluava heinäluoma keinua

en halua enää luova heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

syksyn tulo

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

käynnistyksessä ovat ääniä saaneet pystyttiin tohtori jussi pajuoja sataviisikymmentäkuusi ääntä

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemässä asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

heinäluoma

mutta kun tämänniminen henkilö ei ole ilmoittautunut tehtävään on sanat lippu hylättiin

heinäluoma ei ne ovat heinäluoma

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

pistoolit harrystä kilpaili juris ja tarkennus pajuja ei sure entäs express ja tyson keskittyä suuttumhartin blanchard seidel eli läskiin

heinäluoman heinäluoma heinäluoma kehua

sitten viimeinen näistä vastauspuheenvuoroista ja sen jälkeen siirrymme puhujalistaan

heinäluoma heinäluoma heinäluoma kello

no voorisseet lämmin anne kalmari

annika lapintie mikaela nylander johanna karimäki ja

kerrassaan juridista jussi pajuoja vaalipäivä oli virhe josta nokia

pyöriä pyöriä

sandor joiden tehosta ei tiennyt suku on rehtori oli epäilty retretti on viini on tehty kuin ensin

hylätty yllättyä hylättyä kylät peter östman

painon käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen

toinen

nyt päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta